arvoisa puhemies

hallituksen esityksellä muutetaan myös työkokeilun ohjaamista ja palkkatuen myöntämistä koskevia säännöksiä niin että niissä otetaan nykyistä paremmin huomioon työnantajan työsopimuslain mukainen velvollisuus tarjota työtä irtisanotuille lomautetuille ja osa aikaisille työntekijöille

tämä opinahjo etsii muun muassa uusia ratkaisuja bio ja kiertotalouteen ja kestävään liiketoimintaan tiiviissä yritysyhteistyössä

jo pelkästään tämä hallinnollinen kahtiajako tarkoittaa että sosiaali ja terveysministeriön ja opetus ja kulttuuriministeriön on tehtävä vahvasti yhteistyötä hyvän ja laadukkaan varhaiskasvatuksen ja päivähoidon puolesta

olisiko mahdollista että jos tämmöiseen tilanteeseen prosessiin jouduttaisiin niin tavallaan näitä asioita ei jätettäisi käsittelemättä vaan esimerkiksi olisi yhdyskuntapalvelu tai sitten mahdollisesti nyt en puhu alaikäisistä vaan yleisesti nuorista jotka ovat tässä syrjäytymisen kierteessä nuoret ohjattaisiin ja velvoitettaisiin esimerkiksi sosiaalityöntekijöitten vastaanotolle jossa edellytettäisiin toimintasuunnitelmaa

näin minun mielestäni ei pitäisi lainsäädäntöä tehdä vaan lainsäädäntö antaa kansalaisille sekä kunnille tässä tapauksessa kunnille ne perusteet ja puitteet sekä kunnille vasta tässä tapauksessa

työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden asemaa on turvattava ja on estettävä kehitys jossa heidät voidaan korvata työkokeiluun osallistuvilla tai palkkatuella palkattavilla henkilöillä

yhteistyön on toteuduttava saumattomasti koska hoitojärjestelmä muodostaa kokonaisuuden josta perheiden on voitava valita heidän elämäntilanteeseensa parhaiten sopiva ja lasten hyvää kasvua tukeva ratkaisu

kysyisin myös sotesta siinä mielessä että viime kaudella soten valmistelun yhteydessä keskustelimme myös paljon rahoituksesta ja tämä rahoitukseen liittyvä valmistelu jäi kesken

ne lainsäädäntövelvoitteet joilla meidän pitää turvata jokaiselle kansalaiselle jokaiselle lapselle subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen joka lähtee lapsen tarpeesta ja kysehän on tästä

on pakko kyseenalaistaa sipilän hallituksen motiivit kun koulutuksesta ja osaamisesta leikataan ja palkkoja alennetaan väkipakolla

kuitenkin on hyvä korostaa kuten valiokuntakin on nostanut esiin mietinnössään että nykyisessä kuntatalouden heikossa tilanteessa myös monet kunnat ovat joutuneet lomauttamaan työntekijöitään

pienetkin muutokset pienten lasten hoitojärjestelmän yhdellä osa alueella aiheuttavat helposti kiireellisiä palvelutarpeen muutoksia toisella osa alueella

tuolloin käytiin keskustelua myös paljon teemasta raha seuraa potilasta ja tiedän että tämä keskustelu jatkuu edelleen

siellä päästäisiin asia käynnistämään ja ehkäisemään ehkä sen syrjäytymisen polkuja pysäyttämään sitä kautta ja saataisiin todellisia vaikutuksia myös tätä kautta tähän syrjäytymisen prosessiin joka tällä hetkellä yhteiskunnassa on erittäin vakava ongelma

ovatko sosiaali ja terveyspalvelut tulossa markkinaehtoisiksi tai toimivatko ne kuten ministeri berner toimii ja linjasi viime viikolla vrn osalta elikkä markkinaehtoisuus on vahvasti mukana

arvoisa puhemies

selvästi näkee että kaikki asiantuntijat jotka ovat olleet valiokunnissa näkevät tämän aivan eri lailla kuten esimerkiksi edustaja räsänen on omissa puheenvuoroissaan todennut

näissä työpajoissa on muun muassa osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä sekä työttömiä nuoria ja aikuisia joilta puuttuu ammatillinen koulutus tai työkokemus

hallinnonalasta riippumatta sosiaalipuolen ja opetuspuolen hyvä osaaminen on turvattava lapsen ja perheen parhaaksi tulevassa varhaiskasvatuslaissa

arvoisa puhemies

päivähoidossa lapsen hoito kasvatus ja opetus yhdistyvät

siksi on korostettava työpajojen poikkeuksellista luonnetta työpaikkoina

näiden tilanteiden taustalla on todettu hyvin usein olevan myös vahvoja perusteita kokopäivähoidon tarpeelle kuten vanhempien mielenterveysongelmia kielitaidottomuutta tai vakavasti sairaiden sisarusten erityishoidon tarvetta

me tarvitsemme hyvää palvelua niin hoivaan kasvatukseen kuin opetukseenkin ja toisaalta on tarjottava vanhemmille mahdollisuudet saada lapselle turvallinen ja pysyvä hoitojärjestely joka tukee vanhempien työssäkäyntiä

työpajojen paikoissa on kyse valmennuksesta ja tehtävistä joita kunta ei teetä omilla työsopimussuhteisilla työntekijöillään ja joihin työnantajalla ei siten pääsääntöisesti ole työsopimuslain mukaista työntarjontavelvollisuutta

päivähoito on lapsiperheille tärkeä ja arvostettu palvelu jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi lasten ja perheiden hyvinvointiin ja sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen

kuitenkin lastensuojelun puolelta tiedetään ja on arvioitu että vanhemmat itse hakevat tukea ja apua hyvin harvoin vaikka perheen tilanne sitä hyvinkin usein saattaisi jopa edellyttää ja vaatia

arvoisa puhemies

päivähoito tasoittaa lasten elinolosuhteista aiheutuvia eroja ja luo näin ollen lapsille yhtäläiset ja tasa arvoiset mahdollisuudet kehittymiseen

he eivät halua kertoa omista elämäntilanteistaan uupumisistaan parisuhteistaan ja muista elämäntilanteistaan ja varsinkaan taholle joka on varhaiskasvatuksen parissa ja alan ihmisille joilta ehkä sitten sitä apua tulevaisuudessa hakisivat

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministeriön alaiset virastot terveyden ja hyvinvoinnin laitos thl sekä sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto valvira jatkavat toistaiseksi nykyisiä tehtäviään

me puhumme usein kauniisti ruuasta ja ruuan merkityksestä mutta valitettavasti tämä näkyy liian harvoin muun muassa meidän kunnallisessa päätöksenteossa muun muassa varhaiskasvatuksessa koulussa vanhustenhuollossa

nyt palkkatukea koskevia säännöksiä muutetaan siten että palkkatukea voitaisiin maksaa vaikka palkkauskustannukset jäisivät alle sen mitä kuukaudessa maksettaisiin palkkatuen perustukena

lisäksi päiväkodeissa tulee hoidon ja osa aikaisuuden ja suurempien ryhmien takia olemaan entistä vaikeampaa havaita lapsen ongelmia ja tarjota tukea jolla lastensuojelun tarvetta voitaisiin ehkäistä ennalta

asiantuntijakuulemisessa monet kuultavat esittivät huolen päivähoidon ohjausjärjestelmän monimutkaistumisesta sekä kehittämistyön heikentymisestä

tästä on tänäänkin puhuttu monta kertaa

nyt kun kunnat pohtivat erilaisia säästötoimenpiteitä niin hyvin usein keskustelussa on nimenomaan esimerkiksi kouluruoka

pidän tätä muutosta tärkeänä sillä se mahdollistaa palkkatuen maksamisen siten myös sellaiseen työsuhteeseen jossa työsuhteen tuntimäärät ovat alhaisia

onkin helppo ennustaa että hallituksen toimenpiteiden ansioista lastensuojelun tarve tulee lisääntymään ja huono osaisuus periytymään entistä voimakkaammin

tingitään kouluruuasta tai tingitään esimerkiksi vanhustenhuollon palveluista siltä osin että ruuan hinnasta ja laadusta lähdetään tinkimään

eli kun hallitus nyt rajaa varhaiskasvatusoikeutta suurena riskinä onkin että ennalta ehkäisevien matalan kynnyksen palveluiden sijaan siirrytäänkin lopulta vaativien erityispalveluiden piiriin jotka saattavat kestää vuosia ja joiden yhteiskunnalliset sekä yksilölliset kustannukset ovat moninkertaisia

esityksen mukaan päivähoidon kehittäminen ei enää jatkossa kuuluisi sosiaalialan osaamiskeskusten lakisääteisiin tehtäviin koska päivähoito ei enää ole sosiaalipalvelu ja osaamiskeskusten lakisääteiset tehtävät rajautuvat nimenomaan sosiaalialan kehittämistoimintaan

siksi tällä muutoksella voidaan parantaa erityisesti niiden osatyökykyisten työttömien asemaa ja mahdollisuuksia työllistyä työsuhteeseen joiden työkyky ei mahdollista kokopäivätyötä

me tiedämme kuitenkin samalla että laadukas ruoka parantaa ihmisten hyvinvointia ja samalla me siirrämme kuitenkin vastuun myös ihmisille itselleen

arvoisa herra puhemies

täällä on kokoomuksen riveistä sanottu että jos lapsi on vaaraksi itselleen tai muille niin hänet tulee erottaa kolmeksi päiväksi ja se olisi se ratkaisu tämän lapsen elämän kannalta

yhteiskunnan tulisi kuitenkin ottaa vahvempi rooli ja antaa myös tukensa tähän koko ruuan ja ruuan valmistuksen tukemiseen sillä ruualla on selkeä merkitys niin meidän kansantaloudelle kuin myös inhimillisesti ihmisten hyvinvoinnille

onkin tärkeää että päivähoidon kehittäminen kirjataan osaamiskeskuksista annettuun lakiin koska päivähoidon lakatessa olemasta sosiaalipalvelu ei kehittäminen itsestään selvästi kuulu enää osaamiskeskukselle

jos lapsi on vaaraksi itselleen tai muille kuten täällä todettiin aikaisemmissa puheenvuoroissa niin hän tarvitsee todennäköisesti erittäin vaativaa hoitoa

kun viime vaalikaudella hallitus teki säästöjä sosialidemokraatit pyrkivät aina pitämään huolta siitä etteivät ne kohdistuisi kaikkein huono osaisimpiin

mietinnössä valiokunta esittää että säännös osaamiskeskusten roolista päivähoitoon liittyvässä kehittämistyössä on sisällytettävä osaamiskeskustoiminnasta annettuun lakiin ottaen huomioon vireillä oleva sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus jossa tullaan ottamaan kantaa kehittämistyön rakenteisiin

arvoisa herra puhemies

pelkästään oppilashuoltokaan ei tähän riitä vaan todennäköisesti hän tarvitsee tiiviit seurannat pitkäaikaisen hoidon joka voi kestää useita kuukausia

sen myötä kun viime kaudella tämmöisiä päätöksiä tehtiin myös pienituloisten eläkeläisten tulotaso nousi

esimerkiksi lapsilisäleikkausta saimme pienennettyä ja lisättyä siihen verovähennyksen jolla leikkaus kompensoitiin pienituloisille perheille

ne päätökset tulivat voimaan tämän hallituskauden aikana mutta päätökset varsinaisesti tehtiin yhteistyössä keskustan ja sosialidemokraattien kanssa

tämä ei ole peruste sille että oppilas erotetaan koulusta vaan koulu säilyy mukana kuten tämä lainsäädäntö myös mahdollistaa

tarkoituksena on että hallinnonalan siirto ei päättäisi sitä työtä jota osaamiskeskukset ovat tähän mennessä tehneet päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi osana lasten ja nuorten perheiden hyvinvoinnin edistämistä ja palvelujen kehittämistä

emme vastusta missään nimessä kansaneläkkeen tason nostamista mutta emme hyväksy sen tyyppistä takuueläkemallia joka teillä on

elikkä kyse on olemassa olevan koulun ja mahdollisesti sairaalakoulun yhteistyöstä tai jos oppilas tarvitsee erityistukea niin hänen koulumahdollisuutensa täytyy turvata kaikissa olosuhteissa

päinvastoin tämäkin säästö varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaaminen kohdistetaan nimenomaan niihin lapsiin jotka ovat jo valmiiksi syrjäytymisriskissä ja vaarassa

arvoisa herra puhemies

tämän hallituksen esityksen myötä eun ulkopuolisista kolmansista maista suomeen työhön tulevilla ihmisillä olisi jatkossa oikeus asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin täällä työskentelyn perusteella

akaan penttilä näitä asiantuntijalausuntoja en mielelläni täällä täysistunnossa lähde kommunikoimaan mutta voin antaa teille kyllä ne asiantuntijalausunnot ja ne ovat muutenkin julkisesti jo saatavilla varmasti tuolla

arvoisa puhemies

jatkossa varhaiskasvatus muodostaa kokonaisuuden jossa päivähoidon esiopetuksen perusopetuksen ja koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan laatu ja palvelun saumattomuus turvataan

tällaisessa kokonaisvaltaisessa palvelussa lapsia ei hukata ja oppimiseen liittyvät ongelmat tunnistetaan varhaisessa vaiheessa

meidän on huomioitava terveyttä edistävä ravitsemus kaikessa ruokapoliittisessa päätöksenteossa ja ravitsemuskasvatus on huomioitava varhaiskasvatuksessa ja kouluissa ja vanhusten palveluissa ja muissa palveluissa kuten äsken jo mainitsin

sitten olen kanssanne tasan tarkkaan samaa mieltä tästä kansanterveydenhuollon kehittämisestä ja sen takia olenkin hyvin hämmentynyt siitä että nyt tämän lain yhteydessä halutaan tukea yksityisiä palveluntuottajia mutta ei haluta kuitenkaan lähteä tukemaan meille kaikille niin kipeää perusterveydenhuoltoa ja julkista perusterveydenhuoltoa kun meidän pitäisi pystyä panostamaan sinne suuntaan ja vahvistamaan sitä aivan kuten ed

tämäkin esitys liittyy niin sanotun yh distelmälupadirektiivin täytäntöönpanoon joka meillä on ollut jo parin eri esityksen yhteydessä tässä salissa keskustelussa

laitoshoidon palveluiden kehittämisessä etusijalla tulee olla lapsen ja perheiden yksilölliset tarpeet

eli valiokuntakäsittelyssä on jo esitys ulkomaalaislain muuttamisesta jolla pannaan täytäntöön yhdistelmälupadirektiiviä muun muassa lapsilisän ja julkisten terveyspalvelujen osalta

elintarviketeollisuuden ja kuluttajien toimintoja on ohjattava entistä vaikuttavammalla pakkausmerkintöjä koskevalla lainsäädännöllä

kunnissa yhteistyötä pitää edelleen kehittää erityisesti neuvolatoiminnan lastensuojelun ja perheitä tukevien palveluiden välillä

tuotteiden energiasisältö ja suolapitoisuus on ilmoitettava myös pakkaamattomien elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden tarjoilemien aterioiden osalta

akaan penttilä äsken omassa kommentissaankin sanoi

vaikka varhaiskasvatus on perusteltua liittää opetuksen ja koulutuksen yhteyteen tulee varhaiskasvatus kytkeä myös lapsiperheiden palveluiden kokonaisuuteen

tarkoitin tietenkin alueellisesti että palvelusetelijärjestelmä mahdollistuisi myös sitten niin eri puolilla suomea ettei tämä palvelusetelijärjestelmä kohdistuisi vaan tänne pääkaupunkiseudulle ja palveluitten keskittymiin

tiedämme että raha ohjaa kuluttajaa tehokkaasti

tässä nyt annettavassa esityksessä myös ehdotetaan täsmennettäväksi sosiaaliturvalainsäädäntöä joissakin rajat ylittävissä tilanteissa

selonteossa esitetään toimenpiteeksi jalostamattomien hedelmien marjojen ja kasvisten käytön edistämistä taloudellisin ohjauskeinoin

tästä kantoivat huolta myös asiantuntijat että kaikilla kuntalaisilla ei ole samanlaisia valinnaisuuden mahdollisuuksia käyttää palvelusetelijärjestelmää vaikka tätä perustellaan valinnaisuuden mahdollisuudella ja lisäämisellä ja tässäkin tapauksessa silloin eriarvoisuus tulee kasvamaan

tältä osin ehdotukset perustuvat asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen niin sanotun solmu iv työryhmän loppuraporttiin

kannatan tätä hanketta todella lämpimästi

haittaverojen rinnalla meillä on oltava myös kannustimia jotka ohjaavat ihmistä terveellisten valintojen piiriin

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tähän asti he ovat olleet kyllä suomessa sairausvakuutettuja mutta heillä on silti ollut oikeus suomalaiseen sosiaaliturvaan ainoastaan jos asuminen suomessa on ollut vakinaista

arvoisa herra puhemies

juuri näin

kun me haluamme että suomi nousee ja työllisyysaste suomessa kasvaa meidän pitää huolehtia siitä että meillä on työpaikkoja ja hyvät edellytykset yrittäjyydelle

kuten tiedämme hyvin omaishoitajat tekevät korvaamattoman arvokasta työtä hoitaessaan omaisiaan

omaishoitajat saavat pienen korvauksen usein ympärivuorokautisesta työstä mutta he eivät ole työsuhteessa kuntaan

tulevaisuuden lounaslinjasto kertoo ruokailijalle yksilöllisesti ja reaaliaikaisesti aterian ravintosisällön ja ohjaa tietoisiin ateriavalintoihin

fazer food services metos ja mikkelin ammattikorkeakoulu ovat innovoineet älykkään kokonaispalvelun jonka avulla oman ravitsemuksen seuraaminen on helppoa

kuten tuossa äsken totesin meillä on useita direktiiviin liittyviä esityksiä tällä hetkellä käsittelyssä eduskunnassa

omaishoidon kustannukset ovat vain kuudesosa laitoshoidon kustannuksista ja järjestelmä tukee tehokkaasti viime vuosien ikääntymispolitiikkaamme jossa siirrämme painopisteen laitoshoidosta kotihoitoon ja vahvistamme ihmisen toimintakykyä ja omia voimavaroja

tuoreen käyttäjätutkimuksen mukaan palvelun tarjoama tieto kiinnostaa lounasruokailijoita ja auttaa kokoamaan terveellisempiä lounasaterioita

ovatko nämä direktiivit teidän mielestänne jollakin tavalla pikkuhiljaa murentamassa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja mihinkä suuntaan me olemme menossa

fiksu lounaslinjasto tarjoaa yksilöllistä ja reaaliaikaista tietoa linjastolta lautaselle kootun aterian ravintosisällöstä sen energian kuidun rasvojen hiilihydraattien proteiinien määrän

tätä taustaa vasten on hämmentävää että keskeiseksi ongelmaksi omaishoidon toteutumisessa on tullut se että kunnat eivät osoita talousarviossaan omaishoidon tukeen riittäviä määrärahoja

älylinjastolla jokainen ruokalajin kohdalla oleva vaaka punnitsee lautaselle otettujen ruoka aineiden määrän ja palvelu kertoo heti kuinka paljon ruoka ainetta on lautasella ja paljonko annoksessa on kaloreita

arvoisa herra puhemies

näin siitäkin huolimatta että perustuslaissa on asetettu velvollisuus turvata riittävät sosiaali ja terveyspalvelut kansalaisille ja tämä olisi huomioitava kuntien talousarviossa

kyse ei ole vastakkainasettelusta vaan siitä että hallitus kehittää nykyistä joustavampia ja kokonaan uusia toimintamalleja

aterian koottuaan ruokailija voi tulostaa tarkan yhteenvedon aterian sisältämistä ravintoaineista ja vertailun suositukseen tai saada siitä sähköpostitse itselleen tietoa

se tulee lisäämään työtä ja tuottavuutta pidentämään työuria ja parantamaan työllisyysastetta

tietoista alibudjetointia tapahtuu etenkin silloin kun omaishoidon määrärahaa ei koroteta seuraavassa talousarviossakaan vaikka raha on edellisenä vuonna loppunut kesken vuoden ja moni omaishoitaja on sen vuoksi suuresta tarpeestaan huolimatta jäänyt vaille sopimusta

tämäntyyppisiä innovaatioita me tarvitsemme myös tulevaisuudessa ja tämäntyyppisiä innovaatioita meidän kannattaa kehittää jotka tukevat ihmisten käyttäytymistä ja ohjaavat nämä ihmiset parempiin ravitsemustottumuksiin

arvoisa puhemies

kuten demareiden ryhmäpuheessa todettiin jos me nyt olisimme luomassa kotihoidon tukea niin me varmasti pitäisimme lähtökohtana sitä että tuki jaetaan tasan isien ja äitien kesken

arvoisa puhemies

vielä sitten ihan lopuksi

selonteossa luetellaan lukuisia keinoja joilla voimme parantaa ihmisten ravitsemuksen laatua ja saada samalla lihavuuteen ja verisuonisairauksiin liittyviä terveydenhuoltokustannuksia käännettyä laskuun

kunnan tulisi suhtautua omaishoitajiin yhtä suurella vakavuudella kuin omiin työntekijöihinsä etenkin kun kaikki laskelmat osoittavat omaishoidon olevan edullisin hoitomuoto kunnalle ja sen on jopa osoitettu tuovan huomattavia säästöjä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

meidän on vietävä näitä toimenpiteitä käytäntöön mutta on myös pidettävä mielessä laaja kuva

ensinnäkin me olemme rakentaneet vaihtoehtobudjetin joka on tasapainotettu

nykyisen kotihoidon tuen puolustajat perustelevat kantaansa muun muassa perheiden valinnanvapaudella mutta jos kotihoidon tuki perustuu aitoon valinnanvapauteen miten se voi jäädä näin vääristyneeseen tilanteeseen

tällainen on esimerkiksi esiopetuksen muuttaminen velvoittavaksi